hallituksen tavoitteena on nostaa suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palvelujen sosiaaliturvan rahoitus

nyt kehuja ansaitsevaksi ominaisuudeksi budjetissa jää perusturvan korotus mutta senkin vaikutus pienituloisiin tainnutetaan ottamalla innokkaita askelia kohti tasaverotusta

kamppailua taloustilanteen määrittelystä johtavat euroopassa hallitukset yhdessä pankkisektorin kanssa

tässä tilanteessa on suorastaan tragikoomista että neuvoja tilanteen ratkaisemiseksi halutaan kysyä useimmiten pankkien asiantuntijoilta ja sijoittajilta jotka ovat itse kriisin aiheuttaneet

yhtenä tärkeänä hallituksen arvovalintoja ilmentävänä toimena on kärkihankkeisiin kytkeytyvänä alueena omais ja perhehoitajien tukeminen ja tästäkin olemme tänään täällä paljon puhuneet

hallituksen strategisena hallituskaudelle kohdistuvana tavoitteena on painottaa ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja ja omaishoitoa

myös toiselta puolen

kun esimerkkiä näyttävät miljoonia ja miljardeja riskisijoituksiin tuhlaavat aikamme taloustoimijat joiden voitot ovat kyllä aina yksityisiä mutta joiden tappiot hallitus määrää muiden maksettavaksi on helppo ymmärtää että keskinäinen luottamus ja usko asioiden tekemiseen yhdessä katoaa myös yhteiskunnan laajoista riveistä

arvoisa rouva puhemies

miksi ansiotuloveron maksajan moraalin ja vastuun tulisi olla erilainen kuin pääomaveron maksajan joka ei suurista tuloista huolimatta halua osallistua talkoisiin maksukykynsä mukaan

asia tulla veronmaksajan kahdeksi miksi ansiotuloveron pään a

säästötoimi

hallitusohjelman mukaan suomessa palkitaan ahkeruudesta työstä ja toimeliaisuudesta

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa mainitaan muun muassa lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustason tarkistaminen ja pidän erittäin hyvänä ministeriössä käynnistettyä tutkimushanketta jossa selvitetään yleistä oikeustajua ja sen suhdetta tuomitsemiskäytäntöihin

arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten että nimikirjan pitäminen tulisi työnantajalle vapaaehtoiseksi

nyt puolestaan ehdotettava nimikirjan pitämisen vapaaehtoisuus tulee merkitsemään säästöjä ohjelmistojen ja nimikirjan päivittämisen lopettamisen myötä

täällä on puhuttu tänään paljon tästä kotouttamisesta ja se liittyy tähän sisäministeriön alueeseen

siinä oli monia raportteja se sisälsi selontekoa varten kootun aineiston siinä oli paljon asiaa ja oli tosi harmillista että meillä oli tuo edellinen kausi niin kiireinen ja se päättyi siihen että eduskunta ei ehtinyt tätä kotouttamisraporttia käsitellä täällä eduskunnassa ja keskustella siitä

arvoisa herra puhemies

siinä oli mukana muun muassa silloinen ministeri päivi räsänen ja lauri ihalainen ja se oli temin ja sisäministeriön kanssa yhteistyössä tehty

toivottavasti hyvät tavoitteet eivät jää vain hienoiksi sanoiksi uudessa talousarvioesityksessä

varsinkin etelä suomen aluehallintovirastossa on kärsitty pitkään terveydenhuollon kanteluiden pysyvistä ruuhkista ja koko maan tasolla vanhustenhuollon puutteista tehtyjen valvonta ja kanteluratkaisujen määrä on kasvanut puolella kahdessa vuodessa

siinä nostettiin esille juuri niitäkin asioita mistä täällä on tänään puhuttu ja niitä joita myös esimerkiksi itse olen työni kautta joutunut kohtaamaan elikkä ikäihmisiä

usein pitkät käsittelyajat kohdistuvat raskaimmin kaikkein heikompiosaisiin sosiaali ja terveydenhuollon asiakkaisiin vakavasti sairaisiin vammaisiin sekä heidän omaisiinsa

muun muassa sitä ikääntyneiden maahanmuuttajaihmisten tulevaa vanhuutta täällä suomessa ja sitä mihinkä meidän pitäisi varautua ja mihinkä me olemme varautuneet

pitkät käsittelyajat ovat tunnetusti olleet myös tuomioistuinten ongelmia

talousarvioesityksen mukaan euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suomelle antamien langettavien tuomioiden määrä on kuitenkin vähentynyt

osa oikeudenkäynneistä kestää yhä liian pitkään

kyllä olisi voinut kaukaa olla viisas ja jatkuen osuus oli skopin virheistä lausunnosta välikysymys hallitukselle hieman myös ajatella mitä tuleman pitää

tehokas oikeuslaitos on osa hyvää hallintoa jolla on välittömiä kustannusvaikutuksia muuhun hallintoon ja välillisiä vaikutuksia esimerkiksi työllisyyteen ja verotuloihin

tein itse kirjallisen kysymyksen edellisellä kaudella liittyen juuri näihin maahanmuuttoviraston resursseihin ja niin kauhuaika riittää sillä tavalla eri mieltä mutta vääristely halveksuttavaa seuraamuksia siihen miten paljon voi vääristellä johtaa harhaan poliittisen vastuun välttelyn raukkamaisuudenhuipulla ja virkamiesten pieckiä piikin oma vääristelyt ville niinistö jyrähtää stubbillehäikäilemätöntä valmistelua topin kovilla siellä ollaan

etenkin taloudellisesti vaikeina aikoina on ikävä huomata että esimerkiksi julkisia hankintoja ulkomaalaisasioita maankäytön suunnittelua rakentamista liikenneyhteyksiä ja ympäristölupia koskevat ratkaisut viipyvät hallintotuomioistuimissa aivan liian kauan

toiminnaltaan sujuvana yhteiskuntana itseään pitävässä suomessa olisi pystyttävä kohdistamaan resurssit oikein ja osattava uudistaa sellaiset byrokraattiset rakenteet mutta myös sellaiset asenteet joilla ei saavuteta mitään hyvää

tällaiset vaatimukset ovat varsin epäsolidaarisia ja ne tuntuvat lähinnä kiusanteolta jos päätöksenteolla samaan aikaan rakennetaan suomesta maailman kalleinta maata elää jossa vain etuoikeutetut ja onnekkaat pystyvät asumaan

pari sanaa tulevasta hallituksen esityksestä joka liittyy lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämiseen

tällä ehdotettavalla lainsäädännöllä pyritään varmistamaan se että rikosrekisteriotteen voisi vaatia myös vapaaehtoista työtä tekevältä muun muassa nuorten parissa toimivalta

valuvika näyttää kuitenkin tähänkin hallituksen esitykseen olevan tulossa mikäli asia jää sille tasolle että rikosrekisteriotteen pyytäminen säilyy vapaaehtoisena eli sitä voi vaatia vain jos näkee sen tarpeelliseksi elikkä vapaaehtoiselta pohjalta

arvoisa herra puhemies

olen kuitenkin vakuuttunut siitä että valiokuntatyöskentelyssä asiaan löytyy oikeat ratkaisut

arvoisa puhemies

mielestäni meidän tulee suojella lapsia tupakansavulta ja ajatuksenakin tuntuu kummalliselle että vieläkö jossakin joku polttaa autossa silloin kun siellä on lapsi läsnä

liikenteen uudet teknologiat muodostavat tärkeän vientipotentiaalin myös suomalaiselle teollisuudelle ja ict sektorille mitä liikennepolitiikassa ei ole tähän mennessä kuitenkaan otettu riittävästi huomioon

useat maat kuten norja viro ja japani ovat tässä suomea hyvin paljon edellä

kysyisinkin teiltä hyvä ministeri

millaisia haasteita te näette tulevaisuuden korjausrakentamisessa juuri ikääntyneiden ja muistisairaiden osalta koska heidän kotihoitoaan tullaan kovastikin lisäämään

kolmas kysymys liittyy sitten energiatodistukseen tai oikeastaan tuon niitä terveisiä että energiatodistuksen uskottavuudesta hinnasta ja vaikutuksesta ollaan hyvin paljon huolissaan ja laskennallinen kulutus on nähty epäoikeudenmukaisena vanhoille pientaloille ja mahdollinen ero todelliseen kulutukseen saattaa olla huomattava jopa moninkertainen

arvoisa rouva puhemies

jotta velkaantuminen ja juuri näiden tulevaisuuteen suuntaavien nuorten ja lasten paine nostaa suomea nousuun helpottaisi joudumme tekemään myös vereslihalla päätöksiä

suomessa koulutustaso on korkea samoin teknologinen osaaminen

hallituksen pidemmän aikavälin tavoitteena on edelleen suomalaisten osaamis ja koulutustason nousu mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa arvoa

se on myös monen opiskelijan toive

tämä tulee luomaan mallin jolla työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään

olen itse hoitotyössä toimiessani ollut myös opiskelijoiden ohjaajana

kokemuksesta voin sanoa että opiskelijoiden tietojen ja taitojen osoittaminen ja uuden oppiminen onnistuu parhaiten juuri siellä käytännön työtilanteissa

ammattiopintojen käytännön oppimisen kehittämisen ohella tulee meidän huomioida myös työyhteisöä johon opiskelija sijoittuu

arvoisa herra puhemies

kehysriihi teki nimensä mukaisesti työnsä

meidän kaikkien parhaaksi siellä on ehkä opiskelija joka on halukas ja valmis oppimaan kaiken mahdollisen tietotaidon työkentältä

hallitusohjelma lupasi kaventaa tulo hyvinvointi ja terveyseroja

oikeasti kyseessä oli äitien väkisinajo epävakaille työmarkkinoille

sivulauseessa kyseenalaistettiin myös äidin roolia kotilieden äärellä sekä syyllistettiin työssä käyvää isää poissa ja etäällä olevana

lapsilisien jäädytetyt indeksikorotukset ovat olleet lapsiperheille suuria tulonsiirtojen menetyksiä

tästä olemme kaikki varmasti samaa mieltä

arvoisa puhemies

jokaisesta työstä pitää maksaa palkkaa ja vielä sillä tavalla että sillä pärjää

samalla kun vanhusväestö lisääntyy laitoshoitoa ajetaan alas